sen lisäksi vielä on perusturvaa korotettu me olemme parantaneet huomattavasti köyhien ihmisten asemaa

toinen narkolepsialle tyypillinen oire on voimakkaisiin tunnetiloihin liittyvä äkillinen lihasjänteyden vähentyminen tai pettäminen

uudenmaan alueella tieväylät ovat todella huonossa kunnossa ja teiden peruskorjaukset on laiminlyöty uudenmaan alueella jo monen vuoden aikana

resurssien lisäämisessä ei ole kysymys menoista vaan ne ovat investointeja sillä työntekijät tuottaisivat palkkarahansa moninkertaisesti takaisin puhumattakaan vaikutuksista yritysten kilpailuun

tapani mäkinen otti esiin että hsl olisi ratkaisu uudenmaan joukkoliikenteeseen kunhan vaan kunnat liittyisivät mukaan mutta se ei ole todellisuudessa mahdollisuus

lihasjänteyden menetys kestää muutamasta sekunnista joihinkin minuutteihin ja sen aste vaihtelee lievästä lihasheikkouden tunteesta täydelliseen voimattomuuteen

lähinnä ne korjaustyöt mitä on ovat sitä pientä pinnan raapimista ja uuden ohuen asvalttikerroksen päälle laittamista mikä ei pitkään kestä

tämän kunta ja palvelurakenneuudistuksen minä näen tärkeänä siltä osin että kun mietitään palveluita mitä kunnat tuottavat tämän rakennemuutoksen johdosta ihmiset saisivat nykyistä paremmin esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon palveluita

uskon että meillä on niitä tietoteknisiä osaajia suomenmaassa vähän joka kylässä ja monessa autotallissa tai varastossa suunnitellaan uusia tietokonepelejä muita ohjelmia ja sitten monilla on kumminkin niin että sitä pääomaa ei ole riittävästi

odotan hallitukselta pikaisia toimia jotta harmaa talous saadaan kuriin ja kipeästi tarvittavat eurot ohjautuvat oikeudenmukaisesti yhteistä hyvinvointiamme rakentamaan eivätkä rosvojen taskuun

joillakin narkolepsiasta kärsivillä näitä katapleksisia kohtauksia ilmenee vain muutama koko elämän aikana joillain jopa kymmeniä päivässä

tämä olisi semmoinen helppo mukava tapa kumminkin kerätä pääomia jotta saisi yritystoiminnan käyntiin ja saisi myös sitten palkattua niitä työntekijöitä

minä toivon että tämä nimenomaan keskittyy siihen että ihmiset saavat todella kuntapalveluita ollaan sitten etelä tai pohjois suomessa

odottamatta tiheään ja voimakkaana ilmenevät katapleksiakohtaukset ovat hyvin kiusallisia ja altistavat erilaisille vahingoille

sairaudesta tietämättömät ihmiset voivat tulkita väsymyksen ja torkahtelun laiskuudeksi välinpitämättömyydeksi tai epäkohteliaisuudeksi

esimerkiksi keski uudenmaan alueella on tehty paljon yhteistyötä ja on tehty tämmöisiä erilaisia yhteisiä organisaatioita esimerkiksi laskutuksen osalta ympäristökeskuksen osalta ja niin edelleen

vakuutusehtojen mukaan lääkevahinkona korvataan ruumiillinen sairaus tai vamma taikka niihin rinnastettava vakava psyykkinen sairaus jonka vahingon kärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut

ja sillä tavalla hyvin saatu palveluita tuotettua yhdessä edullisesti ja kaikkien kuntien taloudet ovat todella kestävällä pohjalla

pidän myös erittäin tärkeänä tässä asuntopolitiikassa että asuntotarjonta on monipuolista ja vielä sitä että se olisi suhtkoht hyvin suunniteltua ettei se hajautuisi hyvin laajalle alueelle

pandemrix rokotteen aiheuttamista lääkevahingoista on maksettu tilapäisen haitan korvauksia hyvin vaikeiden vammojen mukaisesti sekä pysyvän haitan korvauksia

mutta täytyy sitten katsoa myös niitä syitä mistä se johtuu

monesti se vaan on niin että kuntayhteistyöllä ja kuntapalveluja kehittämällä pystytään tuottamaan kuntapalveluita edullisemmin kuin jossain toisessa kunnassa ja on ihan kohtuullista ja oikein että se näkyy myös veroprosentissa

toivoisin että kun tämä metropolipolitiikkaohjelma tästä lähtee eteenpäin ja tätä tarkemmin mietitään niin mietitään myös sitä mahdollisuutta onko meillä tällä hetkellä jo olemassa hallinto mihin tämä voidaan istuttaa vai tarvitsemmeko me uuden hallintomallin

nimittäin asumista liikennettä ja kaavoitusasiaa on kyllä käsitelty hyvin laajasti uudenmaan liitossa ja tällä hetkellä koko uudenmaan aluetta koskevasti ja kattavasti

täytyy myös muistaa että tässä on sitten erittäin tärkeätä myös kuunnella kuntalaisia ja heidän näkemyksiään ja antaa myös heille vaikuttamismahdollisuuksia

työ ja tasa arvovaliokunta on asiaa laajasti käsitellyt ja itsekin olen tietysti siellä jäsenenä paikalla ollut

sinne ei saada millään tasapuolista päätäntäelintä niin että se kattaisi oikeassa suhteessa kaikki kunnat

valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisista vesiensuojelun tavoitteista koskee eri lähteistä peräisin olevan jätekuormituksen vähentämistavoitteita

oli erittäin hyvä kuulla myös edustaja karin puheenvuoro kun hän kertoi että mahdollisesti tämä jugnerin lakialoite saadaan tällä hetkellä hallintovaliokunnassa käsittelyssä olevan lakiesityksen mukana käsiteltyä

nämä säädökset ovat kyllä niin monimutkaisia että siinä tarvitsee kyllä olla aika ekspertti ennen kuin tietää minkä tuen piiriin kuuluu

mielestäni nyt uudenmaan liitossa on kyllä hyvin pystytty huomioimaan päätöksenteko ja siinä on myös nähty kunnat tasavertaisina ja kaikilla kunnilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa

ja myös tämä pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien oikeus aikuiskoulutustukeen on aivan perusteltua

ympäristövaliokunta arvostaa asetettuja tavoitteita ja pitää niitä tärkeinä jotta saavutetaan vesien hyvä tila

sehän nopeuttaisi tätä prosessia aika tavalla ja olisi todella hyvä asia

onko hallituksessa mietitty sitä vaihtoehtoa että myös kuntien kautta on mahdollista elvyttää kansantaloutta varsinkin nyt kun vienti ei vedä

ja nimenomaan valiokunta kiinnitti huomiota ansiotyössä olevien pysyvästi sokeiden ja liikuntavammaisten mahdollisuuksiin saada aikuiskoulutustukea omaehtoiseen opiskeluun

mutta asia on hyvä ja sitä täytyy viedä eteenpäin ja toivon että ministereiltä löytyy sitten malttia ja haluja tätä asiaa vielä edelleen kehittää

se kerrankin kertoisi siitä että tämä eduskunta voi tarvittaessa aika jouheastikin toimia ja viedä asioita

mikäli kuntien valtionosuudet olisivat hallituksen esitystä suuremmat kunnilla olisi mahdollisuus työllistää työntekijänsä sekä työttömiä nuoria sekä tuottaa myös laadukkaita kuntapalveluja vauvasta vaariin

se on tärkeä asia

nyt keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan

valiokunnan keskeisissä muutosehdotuksissa on ensimmäisellä sijalla perusvaatimustason kohtuullistaminen

työntekijät saisivat normaaliin tapaan palkkansa ja siten heillä olisi mahdollisuus kuluttaa ja sen myötä välilliset verot myös kasvaisivat sekä alueen yritystoiminta vilkastuisi

se on erittäin hyvä asia koska se tarkoittaa sitä että moni haja asutusalueella oleva ihminen joka miettii ratkaisua siihen miten voi hoitaa haja asutusalueella jätevesihuollon selviää pelkällä sakokaivolla

tarvitaan myös niitä käsiä ja rahaa sinne kuntaan jotta palvelut saadaan kuntoon

valiokunta jätti tähän mietintöön myös useita lausumaehdotuksia ja niistä tärkein on varmasti se että eduskunta edellyttää että hallitus yhteistyössä kuntien kanssa varmistaa riittävän ohjeistuksen kunnan viranomaisille lain tehokkaaksi toimeenpanemiseksi ja että hallitus turvaa kunnille riittävän neuvontamäärärahan kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan toteuttamiseen uuden asetuksen voimaanpanon siirtymäajan loppuun saakka

tästä asiasta on laajasti keskusteltu ja hirveän hyviä puheenvuoroja on ollut mutta olisin nostanut esiin vielä tämän metso ohjelman mikä on ohjelma etelä suomen metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi

jos näin olisi alun alkaenkin toimittu että sitä neuvontaa olisi ollut riittävästi ja siihen olisi määritelty selkeä vastuutaho niin varmasti aiempi käsittelykin olisi ehkä paremmin onnistunut eikä olisi tullut niin paljon ihmisille pahaa mieltä ja harmia tästä jätevesiasetuksesta

olisi hirveän hyvä asia jos ohjelmakaudella olisi valtion mailla suojeltavia metsiä laajoina yhtenäisinä kokonaisuuksina

arvoisa puhemies

tämä on hirveän pieni alue nyt mitä tähän metso ohjelmaan on saatu ja sitä pystyisi tavallaan laajentamaan jos myös valtion maita saataisiin tämän metsäohjelman piiriin ja samalla pystyttäisiin turvaamaan vanhojen metsien säilyminen täällä etelä suomessa

on erittäin tärkeää myös että hallitus seuraa lain toimeenpanoa ja antaa asiasta valiokunnalle selvityksen ennen siirtymäajan päättymistä

pidän myös tärkeänä tätä viemäröintitukiohjelmaa ja riittäviä määrärahan tasokorotuksia koska tässä on nyt kumminkin useampi vuosi aikaa

mikäli tämä viemäröintitukiohjelma saadaan valmistettua ja saadaan siihen riittävät määrärahat niin me voisimme hyvin suurelta osalta myös helpottaa sitten näitä tulevia toimia mitä siellä haja asutusalueella pitäisi tehdä tämän asetuksen perusteella ja lain perusteella

ilotulituksesta aiheutuvia haittoja ja vahinkoja on pyritty estämään säännöksillä jotka sisältyvät pääosin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyssä annettuun lakiin

varmasti monet kunnat olisivat halunneet hoitaa tämän haja asutusjätevesiasian ihan kunnolla kuntoon niissä kunnissa jos olisi ollut riittävästi vaan resursseja eli sitä osaamista ja nimenomaan myös määrärahoja että niitä viemäriverkostoja olisi voitu toteuttaa sinne haja asutusalueelle

siitä huolimatta ilotulitteista syttyneiden tulipalojen määrä on nelinkertaistunut viime vuosina ja ilotulitteet aiheuttavat vuosittain pahoja silmävammoja

tämä on erittäin harmillista että osa ihmisistä on kerinnyt jo sitten toteuttamaan tätä haja asutusalueen jätevesihuoltoa ja ehkä on sitten näiden markkinamiesten toimesta valinnut liian tehokkaan puhdistusvaihtoehdon

lisäksi talousvaliokunta poisti siirtymäsäännöksen joten suojalasien käyttöpakko tulee voimaan samaan aikaan lain voimaantulon kanssa mikä on erittäin hyvä asia

nyt olen tyytyväinen siitä että tämä uusi mietintö tämä ympäristönsuojelulain muuttaminen mahdollistaa sen että tämä on kohtuullista näille haja asutusalueella asuville ihmisille ja tässä ei ole mitään vaaraa enää tulevaisuudessa että ihmiset päätyisivät valitsemaan markkinamiehen markkinoimat ylikalliit ja liian tehokkaat puhdistuslaitteet

arvoisa puhemies

yle areena ja elävä arkisto sekä erilaiset tapahtumien ympärille rakennetut monimedialliset kokonaisuudet ovat olleet tärkeitä uudistuksia muun muassa uuden yleisön saavuttamiseksi

valiokunta pitää vielä välttämättömänä että ilotulitusvälineiden vähittäismyyjällä on tarjolla suojalaseja samalla kun hän myy ilotulitusvälineitä

toivon että tämä nyt menisi sitten eduskunnassakin läpi yhtä sukkelasti ja yhtä hyvällä tahdolla kuin se on mennyt ympäristövaliokunnassa

tosin tänään jostain syystä kokoomuksen toimesta on nyt ollut vähän hajaääniä mutta ehkä se johtui siitä että näitä markkinamiehiä ei pyydetty sinne valiokuntaan kuultaviksi

arvoisa puhemies

tässä lakiehdotuksessa esitetään että työ ja elinkeinotoimisto järjestäisi työnhakijalle ensimmäisen haastattelun kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta

olen erittäin iloinen meidän kaikkien kansanedustajien puolesta että lakialoite on näin asianmukaisesti käsitelty ja että nämä hyvät esitykset tulivat tähän lakiin

myöhemmät haastattelut järjestettäisiin määräajoin työnhakijan yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti ja tietyissä tarkistuspisteissä jolloin haastattelu tulisi aina järjestää ja työllistämissuunnitelma tarkistaa ellei se ole työnhakijan tilanne huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta

kyllä voi sanoa että ed

pulliaisen huoli siitä että aluehallinnon uudistamisen myötä on vaarana se että ympäristökeskuksen toiminta heikkenee on oikea

ohjeistuksen mukaan tiettyjen asiakasryhmien palvelu tulee pyrkiä järjestämään vähimmäisasiointina jotta toisten asiakasryhmien kanssa pystytään turvaamaan henkilökunnan saatavuus ja työnantaja asiakkaiden palvelutarpeet

kun elinkeino ja liikenne ovat siellä samassa elyssä ja voimavaroja jaetaan niiden kesken niin siinä on aika paljon sitten kyse siitä miten asioita painotetaan

mutta kun tässä valiokunnan lausunnossa sanotaan että valiokunta korostaa tarvetta turvata suomen ympäristökeskuksen toimintaedellytykset niin toivon tosissaan että ne myös säilyvät ja me edustajat pidämme siitä huolta

tämä laki aloite on ed

hallituksen esitykseen ministeriön aikaisemmin antaman ohjeen mukaan osa asiakkaista voidaan siis käytännössä jättää ilman laissa määrättyjä työvoimapalveluita koska niin sanottu aktiivinen palvelu heidän osaltaan on lopetettu

kuusiston ja ed

se jakaa ihmiset a ja b luokan kansalaisiksi ja on omalta osaltaan työntämässä joitain ihmisiä entistä kauemmaksi työmarkkinoilta

tää lakialoitteellaan edustajat kuusiston edustaja töllin yhteinen

kuka käytännössä päättää ketä palvellaan ja kenen kohdalla se on ilmeisen turhaa niin kuin hallituksen esityksessä sanotaan

onko varmaa että työnhakijan papereihin ei koskaan lyödä väärää leimaa esimerkiksi kiireen tai väärinkäsityksen vuoksi väärää leimaa joka saattaa vaikuttaa ratkaisevalla tavalla ihmisen koko tulevaisuuteen

arvoisa puhemies työhallinnon omien resurssien puutetta ei voi ratkaista niin että osa ihmisistä jätetään palvelun ulkopuolelle

me sosiaalidemokraatit olemme vaatineet kerta toisensa jälkeen lisää voimavaroja työvoimapalveluihin sillä taantumasta huolimatta kaikkia ihmisiä on palveltava tasavertaisesti

sasi otti puheessaan esiin tämän kuntien yhdistämisen ja olen siitä sitä mieltä että kuntien yhdistämisen pitää perustua vapaaehtoisuuteen ei pakkoon

yhteiseksi tavoitteeksi myös hallituksen työn yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaan on kirjattu pyrkimys siitä että työvoima pyritään pitämään täysimääräisesti mukana työmarkkinoilla

sen verran on pakko sanoa vielä tästä uudenmaan ely keskuksesta ja liikenne ja tiemäärärahoista että vaikka täällä uudellamaalla on kaikista eniten liikennesuoritteita ja väkeä niin siitä huolimatta meidän ely keskuksessa ei ole kerta kaikkiaan riittävästi rahaa edes pitää perustienpitoa kunnossa puhumattakaan mistään uusista tieinvestoinneista

ihmisten eriarvoista kohtelua ja syrjäytymistä ei tule lainsäädännön keinoin sallia tai edistää

pulliainen tuossa sanoi lakialoite sai aikaan erittäin laajan ja hyvän keskustelun istuntosalissa ja paikalla oli myös ministeri pekkarinen

tämä on kyllä huutava pula

ehkä jos olisi kunnolliset raideliikennemahdollisuudet ja hyvät tiestöt niin saataisiin tätä joukkoliikennettäkin parannettua sen myötä

ministeri pekkarinen kertoi jo tuolloin että lakialoite käsitellään lähitulevaisuudessa koska lakia tullaan muuttamaan eu vaatimusten mukaisiksi

kyllä ministeri pekkarinenkin ansaitsee kiitokset ja ne välittyvät varmaan tämän salikeskustelun myötä myös hänelle

tällä hetkellä suurin ongelma on työn riittävyydessä kaikilla ikäryhmillä

useat nuoret eivät saa edes ensikosketusta työelämään kun kesätyöpaikkoja ei ole tarjolla riittävästi

hallitukselta odotetaan toimia että nuorille riittää kesätyöpaikkoja

mitä hallitus aikoo tehdä

suomalaiset ovat tunnetusti ahkeria ja työhön motivoituneita

alueilla joissa maaperän radonpitoisuus on korkea huomioidaan radontorjunta uudisrakennuksissa nykyisin yleensä hyvin valitsemalla radonturvallinen perustamistapa

työelämän tuntemus ja todellisuus on todella hukassa jos ei ole tietoa siitä että ikääntyviä työntekijöitä ohjataan yritysten säästötalkoissa eläkkeelle

sisäilman radon ei haise eikä näy ja sen mahdollisesti aiheuttamat terveysongelmat syntyvät hitaasti

siksi radonmittauksia ja korjauksia ei tehdä niin aktiivisesti kuin pitäisi vaikka radonkuolemien ehkäisy olisi erittäin kustannustehokasta kansalaisten terveyden parannustyötä

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon jatkuva säästäminen ja leikkaaminen tuo pidemmällä tähtäimellä vain enemmän kuluja ja lisää ihmisten hätää ja epätietoisuutta

täällä on erittäin hyviä puheenvuoroja käytetty tästä keliaakikkoja koskevasta asiasta ja täytyy todeta että onhan se aika pöyristyttävää jos kymmenen vuoden välein tehdään tarkistuksia

nykyisen lainsäädännön aikana kor jausavustuksia radontorjuntaan ei ole myönnetty ja varsin todennäköisesti myös moni tarpeellinen radonkorjaus on jäänyt tekemättä

toimivat hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä takaavat sen että voimavarat kohdistuvat oikein ja tehokkaasti

lisäksi radonturvallisuuden parantamiseen tarvitaan yhteiskunnallisia toimia mistä syystä ehdotamme erillisten radonkorjausavustusten käyttöön ottamista tekemällä asuntojen korjaus energia ja terveyshaitta avustuksista annettuun lakiin asiaa koskevat lisäykset ja muutokset

hyvin hoidettu julkinen terveydenhuolto parantaa kansanterveyttä ja mahdollistaa muun muassa työssäoloajan ja hyvän toimintakyvyn säilymisen nykyistä pidempään

minun mielestäni on myös erittäin tärkeätä että mahdollisimman nopeasti hallitus tekee esityksen siitä että korvaus sidotaan

kaikki tiedämme että palvelujen saannin oikeudenmukaisuus ja tasa arvoisuus on kiinni siitä millaisia päätöksiä olemme valmiita tekemään

keskustelu on päättynyt

toivon todella että näin saadaan väestön terveyseroja kaventumaan ja oikeudenmukaisuus ja ihmisten välinen tasa arvo toteutuu sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen saannissa nykyistä paremmin

meidän on hyvä muistaa että yksityiset terveydenhoitoalan toimijat eivät aidosti pyri sairauksien ennalta ehkäisemiseen sillä heille hoitotoimenpiteet ovat liiketoimintaa ja yritystoiminnan perusluonteeseen kuuluu ajatus toiminnan kasvattamisesta ja laajentamisesta